arvoisa rouva puhemies

jälkikäteen ei ole aina ollut mahdollista varmentua edes siitä mihin kehittämistoimien tavoitteet ja odotukset kustannuksista ja kustannus ja tuottavuushyödyistä ovat perustuneet

olisikin hyvä miettiä olisiko selkeästi ehkä yksi ministeri nykyisistä tai jopa oma ministeri keskitetysti ja tulosvastuullisesti johtovastuussa koko digitalisaatiosta

riski syrjäytyä on erityisen suuri työttömillä nuorilla ja osalla maahanmuuttajista

maahanmuuttajien työttömyysaste on kolminkertainen koko väestöön verrattuna

vuosikertomuksessa on aikaisemmin kiinnitetty huomiota siihen että hallitus ei pyynnöistä huolimatta ole raportoinut verovajeesta ja verojäämien määrästä eduskunnan edellyttämällä tavalla

arvoisa rouva puhemies

nyt hallituksen vuorikertomukseen on sisällytetty arviot vain muutamasta verosta

eduskunta on edellyttänyt toimenpiteisiin ryhtymistä lakien vaikutusarviointeja käsittelevän yksikön perustamisesta

ilolla tervehdimme tätä henkilökorttilakiuudistusta jossa mennään siihen suuntaan että kotona voi silloin kun itselle sopii parhaiten näitä hakemuksia laittaa vireille lähettää valokuviansa ja kaikki tämä kokonaisuus muuttuu joustavammaksi

joten tästä lämpimät lyhyet onnittelut hallitukselle hyvästä esityksestä

hallituksen toinen talousarvioesitys on voimakkaasti poliittisesti kantaa ottava ja piirtää jo sipilän hallituksen linjaa linjaa jossa pienituloisilta lapsiperheiltä ja kaikkein köyhimmässä asemassa olevilta leikataan eniten ei ainoastaan täällä kotimaassa vaan nyt myös kehitysyhteistyön yhteistyömaiden lapsilta

kannatan edustaja östmanin tekemää ehdotusta

valiokunnan mielestä hallituksen linjaus on tässä tilanteessa sinänsä perusteltu mutta on kuitenkin tärkeää että asia arvioidaan syksyllä uudelleen

valiokunta toteaa ja painottaa että suomen on voitava huolehtia asianmukaisesti jo tehdyistä sitoumuksistaan

nyt kun tätä linjausta on muutettu eikä näitä saatuja tuloja ohjata niin kuin on aikaisemmin sovittu on syytä miettiä mitä se käytännössä tarkoittaa suomalaiselle kehitysyhteistyölle

kannatan edustaja östmanin ehdotusta

suomalainen kehitysyhteistyö on maailmanlaajuisesti arvostettua ja ammatillisesti toteutettua

se on rakennettu vuosikymmenien aikana tiiviissä yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja hallintoviranomaisten kanssa

sen tulokset ovat kiistattomia köyhyyden ja kurjuuden vähentämisessä ja sivistyksen ja yrittäjyyden edistämisessä kolmansissa maissa

suomessa onkin satoja kehitysyhteistyötä tekeviä järjestöjä jotka ovat samalla suorin kanava tukea kehitysmaiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä erityisesti naisia ja lapsia

lisäksi näiden järjestöjen kehitysyhteistyö keskittyy usein sellaisiin ihmisryhmiin asioihin ja maantieteellisiin alueisiin joita valtion tekemän kehitysyhteistyön kautta on vaikea saavuttaa

jo kaavailtujen leikkauksien seurauksena monen kehitysyhteistyötä tekevän järjestön toiminta uhkaa merkittävästi vähentyä ja osalla toimijoista loppua kokonaan

eräskin järjestö kertoi että tämä leikkaus toteutuessaan tarkoittaa heille kolmanneksen pudotusta kehitysyhteistyössä

toivon että hallitus voisi tähän asiaan palata syksyllä ja muuttaa esitystään siten että näitä leikkauksia voitaisiin kohtuullistaa ja myös sopeuttaa useammalle vuodelle jolloin järjestöillä olisi mahdollisuus viedä jo aloitetut projektit loppuun ja organisoida toimintaansa uudestaan

tervehdimme ilolla tätä huolella valmisteltua muutosta joka selkeyttää monta asiaa ja tuo tarkoituksenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta koko tähän eläkeuudistukseen

toinen merkittävä asia on se että tässä lisätalousarvioesityksessä ei ole minkäänlaista lisärahaa työllisyysmäärärahoihin

kiitos

toivon että myös tähän asiaan hallitus syksyllä palaa

edustaja niikko kiinnitti erittäin hyvin huomiota kolmannen sektorin rooliin joka on jäänyt tässä valtakunnassa aivan liian vähälle huomiolle

aikanaan presidentti martti ahtisaari perusti työryhmän jossa tavoitteena oli selvittää miten voisimme parhaiten hyödyntää kolmatta sektoria

arvoisa herra puhemies

huoltovarmuus ja omavaraisuus ovat merkittäviä turvallisuustekijöitä ja kuten täällä edustaja mäkipää totesi niin pitäisikin huomattavasti paljon enemmän keskustella näistä asioista siitä mikä niiden tila suomessa on jos kansallisia kriisejä tai ulkoista uhkaa joudumme jossain vaiheessa kokemaan

ensinnäkin kiitos lakivaliokunnan puheenjohtajalle ja kaikille lakivaliokunnan jäsenille siitä että vaikka meillä oli hyvin huomattavia erilaisia näkemyksiä tästä esityksestä niin kuitenkin pystyimme erittäin hyvään ja toisiamme kunnioittavaan keskusteluun

tämä lakialoite jonka edustaja kiuru on tehnyt on kaikessa yksinkertaisuudessaan erittäin merkittävä ja myös koko kristillinen eduskuntaryhmä on sen allekirjoittanut mikä omalta osaltaan myös nostaa sen painoarvoa

toivoisinkin nyt kun tässä hieman tätä asiaa parannellaan ja tuodaan lisävelvoitteita tuontiöljy yhtiöille että jatkossa tulisi sellainen tilanne jossa voitaisiin käydä asiallinen ja laaja keskustelu siitä mikä on suomen todellinen huoltovarmuus ja omavaraisuus

kyllä tervehdin tätä edustaja lauslahden mainiota virkistävää ajatusta ilolla

nykyaikaiset menetelmät takaavat sen että rikoksia voidaan tutkia hyvin pitkänkin ajan jälkeen ja on hyvä että lainsäädäntöä päivitetään vastaamaan nykyajan teknologiaa

päätös oli erityisen hankala koska sellainen yleistys että jotenkin kaikki ihmissuhteet olisivat yhdenvertaisia ja tasa arvoisia ei tule koskaan käytännössä toteutumaan

tämä lakialoite on myös merkittävä viesti rikollispiireille että rikokset tutkitaan vuosikymmenienkin jälkeen jolloin voi joutua vastuuseen teoistaan

kiitos lauslahdelle hyvästä avauksesta

erittäin hyvää esityksessä on se että siinä ehdotetaan vanhentumisen kokonaan poistamista sillä tällä tavalla kaikki aikarajoitteet niin tutkinnan osalta kuin asian eteenpäinviemiseltä poistuvat ja poliisi voi rauhassa tehdä oman tutkintatyönsä

juuri tästä syystä lainsäätäjä on lähtenyt siitä että miehen ja naisen avioliitolla on erityinen asema tehtävä ja vastuu yhteiskuntaa koossa pitävänä instituutiona

tämä esitys on varsin hyvä ja valiokunta on tehnyt siinä sillä tavalla huolellista työtä että on hyvin kirjoittanut auki nämä mahdolliset uhat mitä tähän on liittynyt

nyt olemme tässä tilanteessa jossa edessämme on valtaisa määrä lainmuutoksia jotka itse asiassa murentavat yhteiskunnan toimivuutta ja vastuujakoa

yhden asian täältä haluaisin nostaa kun täällä todetaan näin että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lukuvuosimaksut ohjautuvat suoraan asianomaiselle korkeakoululle joten niillä ei kateta osittainkaan opetushallituksen erityisiä kustannuksia hakupalveluiden ylläpitämisestä ja kehittämisestä

eduskunnan onkin syytä vakavasti harkita avioliiton palauttamista miehen ja naisen väliseksi liitoksi kun kansalaisaloite tästä avioliittolain muuttamisesta tulee kevään aikana päätettäväksi

on erittäin hyvä että on suoraan ääneen sanottu tässä mietinnössä jotta tähän voi sitten aikanaan palata kun tiedämme että sellaista taipumusta on että jos johonkin instituutioon ylimääräistä rahaa jää niin sitten se tuonne valtiovarainministeriön kassaan jollakin tavalla ohjataan

suomalaiset oikeusoppineet ovat olleet huolissaan eduskunnan säätämien lakien valmistelun huolellisuudesta ja tasosta eivätkä syyttä

viime kaudella eduskunta teki lainsäädännön puutteellisuudessa pohjakosketuksen kun se hyväksyi kansalaisaloitteen pohjalta tehdyn sukupuolineutraalin avioliittolain ilman minkäänlaista poikkihallinnollista käsittelyä ja muun muassa lapsivaikutuksien arviointi jäi kokonaan tekemättä

minusta on hyvä että tämä lause on täällä tekstissä ja voidaan todeta että näin on eduskunnalle tämän päätöksen yhteydessä luvattu

tämä hallituksen esitys on kuin soutuvene joka on täynnä reikiä jotka kaikki näkevät mutta silti haluavat laittaa tämän veneen vesille vaikka tietävät että vene uppoaa takuuvarmasti

arvoisa puhemies

esitys on valmisteltu kiireellä viime kesän aikana niin etteivät esimerkiksi eduskuntaryhmät tienneet valmistelusta eikä heiltä myöskään pyydetty asiasta lausuntoa

olisi kyllä hienoa jos hallitus kokonaisuudessaan tänään istuisi täällä kun oppositiosta tulee näitä kehuja niin runsaasti

täällä on paljon arvosteltu sitä että hallituksen lainvalmistelu on ollut kiireistä ja hätäistä ja monenlaisia arviointeja on niistä puuttunut

hallitus esittää tässä muutoksia kuuteen eri lakiin ja pidämme näitä liitännäislakeja erittäin ongelmallisina ja esitämme niiden hylkäämistä

tässä on menty asian ytimeen yksinkertaistetaan lainsäädäntöä ja pyritään tuomaan turvallisuuspalvelua koskevia säädöksiä yhden lain alle

esityksessä yhtä yhteiskunnan keskeisintä lainsäädännöllistä instituutiota avioliittoa ja perheoikeutta sekä lasten oikeuksia koskevia muutoksia käsitellään teknisenä muutoksena

hakemusta ja menettelytapoja myös sujuvoitetaan mikä antaa sen tunteen että nyt mennään sellaiseen suuntaan kuin nykyinen digitaalinen aika mahdollistaa joten toistan jälleen itseäni

hyvät kansanedustajat miten näin merkittäviä osia yhteiskuntamme perusasioista voidaan käsitellä vain teknisinä muutoksina

onko niin että avioliitto on vain tekninen osa elämää

aloitteessa ehdotettujen muutosten toteuttaminen edellyttäisi siten tällaisten taloudellisten ja mahdollisten muiden vaikutusten huolellista selvittämistä ja arvioimista sekä tarvittavien määrärahojen varaamista kyseiseen tarkoitukseen budjettikäsittelyn yhteydessä

valiokunta kiinnittää erityistä huomiota myös siihen että ennen näin merkittävien perheoikeudellisten lainsäädäntömuutosten toteuttamista tulisi laatia lapsivaikutusten arviointi

lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikissa lapsiin kohdistuvissa päätöksenteoissa

myös oikeusministeriö suosittaa arvioinnin tekemistä ohjeissaan

vaikka kansalaisaloitteen kyseessä olleeseen lainvalmisteluun liittyvä kehnous on selitettävissä ja ymmärrettävissä ei samaa voi enää todeta niin sanotuissa täydentävissä lakiesityksissä

ei ole perusteltua eikä hyväksyttävää että lainvalmistelussa luovutaan pyrkimyksestä laadullisesti korkeatasoiseen valmisteluun poikkihallinnollisesta yhteistyöstä ja laajasta lausunto ja kuulemismenettelystä niin ministeriöissä kuin valiokunnassa

esityksen muutokset ovat osin historiallisesti ja kulttuurisesti merkittäviä ja koskettavat myös perusoikeuksia ja vaatisivat siksi asianmukaisesti järjestettyä laajaa lausuntokierrosta sekä vaikutusarviointia

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

kunnat kuten täällä kuultiin ovat vastustaneet tätä alusta alkaen

esityksessä arvioidaan että maistraatin työmäärä voi lisääntyneiden siviilivihkimisten myötä hetkellisesti kasvaa mutta suurempaan kasvuun ei uskota

yksistään pääkaupunkiseudulla tuli näille selvityksille satojentuhansien eurojen hintalappu todella turhaan heitettyä rahaa

esitys jättää huomiotta sen että kristilliset kirkot jotka suorittavat suurimman osan avioliittoon vihkimisistä eivät ole vielä muodostaneet kantaa uuteen tilanteeseen

täällä hallitusohjelmassa mainitaan näin että sipilän hallitusohjelman mukaan sosiaali ja terveydenhuollon uudistus perustuu kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin

on mahdollista että avioliittokäsityksen eriytymisen seurauksena osa kirkkokunnista luopuu vihkimisoikeudesta

nyt tulee uudet itsehallintoalueet jotka eivät suinkaan noudata nykyisiä kuntarajoja joten kysyisin

ollaanko tässä menossa nyt ojasta allikkoon kun ministeri on paikalla ja tuleeko näistä uusista itsehallintoalueista sitten sellaisia joihin pakotetaan jollain muulla tavalla kunnat mukaan

kun avioliittoinstituutio murretaan niin koko yhteiskunta haavoittuu tavalla jonka seuraukset ovat mittavat

arvoisa rouva puhemies

yhdyn lakivaliokunnan mietinnössä olevaan eriävään mielipiteeseen ja hylkäysesitykseen ja jätän sen tässä ohessa tiedoksi

täältä opposition oikealta laidalta on hieman vaikea ymmärtää opposition vasenta laitaa joka pahoittelee tätä syntynyttä sopimusta

kuinka työajan pidennys toteutetaan jätettiin jokaisen alan päätettäväksi

yhteiskuntasopimus koskee kuitenkin myös mikro ja pienyrityksiä

kysynkin

onko hallitus huomioinut pienyritysten tilanteen arvioidessaan syntynyttä ratkaisua ja miten hallitus aikoo varmistaa että myös pienyrittäjiä kuunnellaan jatkoneuvotteluissa ja työehtosopimuksissa

arvoisa rouva puhemies

kansalaisten käsitys oikeusturvan säilymisestä on kovin erilainen kuin hallituksella tällä hetkellä

valitusoikeutta hovioikeuteen rajoitetaan syynä kustannukset

kaikkea tätä muutosta mitä nyt meillä oikeusjärjestelmän osalla tapahtuu ohjaa raha tällä hetkellä

näin ei saisi olla

missään tilanteessa taloudelliset suhdanteet eivät saisi tulla kansalaisten oikeusturvan saamisen ja hallituksen esitysten väliin ja ikään kuin painopisteeksi

hallituksella on monenlaisia sopeuttamistarpeita

ministeri lindström kysyn teiltä

liito oravan jättämistä metsätaloustoimijoiden varaan ei voida pitää hyvänä ratkaisuna vaan tulen aikanaan kannattamaan tätä vastalausetta ihan inhimillisistäkin syistä

sitran havaintoihin tulee paneutua sillä ne ovat niitä harvoja kokonaisuuksia tässä maassa jotka edustavat luovaa ajattelua palveluiden järjestämisessä

tämä perustulo on sellainen asia josta on mielikuva jossa on jaossa vastikkeetonta rahaa ja jotenkin tämä pitäisi saada muutettua

suhtaudun tähän perustulokokeiluun positiivisesti mutta en vastikkeettomana kokeiluna

tässä meidän nuorin tyttäremme kun meni joku vuosi sitten naimisiin niin hän ja uusi puolisonsa kun kuulivat että tämmöinen perustulo on tulossa niin totesivat

minusta tämä mielikuva joka heillä oli kertoi juuri siitä ongelmasta mikä tässä perustulokeskustelussa on ja on nyt tärkeätä että se kokeillaan ja katsotaan palveleeko se sitä mihin sitä on ajateltu

jotta ei jäisi väärinkäsitystä niin se näkökulma josta katson tätä on se että lapsella on aina oikeus isään ja äitiin ei se että lapsella on aina oikeus äitiin ja äitiin tai isään ja isään